mielestäni se ei ole riittävää kun ajattelemme esimerkiksi tätä yk järjestöjen tilannetta tuolla ihan on the ground tasolla jossa ne yrittävät näitä syyrian sodan ja monien muiden konfliktien aiheuttamia asioita omalla parhaalla taidollaan sitten olla parantamassa ja auttamassa noita ihmisiä tuolla alueella

asumistuen perusteet on määritelty kokonaisuudessaan laissa

hyväksyttävien asumismenojen kehitys on puolestaan kytketty tilastokeskuksen vuositason vuokraindeksiin

meillä on tuolla parhaillaan meneillään sote uudistuksen parlamentaarisen ohjausryhmän kokous josta tänne kipitin ja joudun menemään vähän edistämään tuotakin yhteistä asiaa joka kyllä liittyy tietenkin myöskin tähän lapsiperheiden tilanteiden parantamiseen

arvoisa ministeri oikeastaan haluaisin kysyä vielä tässä sitä eikö nyt pitäisi nimenomaan katsoa pidemmälle enkä siis tarkoita nyt ensi vuotta tai edes seuraavaa viittä vuotta vaan oikeasti hyvin paljon pidemmälle jotta me voisimme ennakoida jatkossa hyvissä ajoin eteemme tulevat kriisit ja osittain nämä kriisit ovat jo ennakoitavissa

arvoisa puhemies

manniselle kuitenkin todeta että ei tätä hallituksen pakkaa tässä asiassa sdp ole sekoittamassa kyllä sen tässä salissa tänään tässä keskustelussa ovat tehneet ihan hallituspuolueiden kansanedustajat omin voimin sen pakan sekoittamisen jos oikein tarkasti tätä keskustelua on kuunnellut

asumistukiuudistukseen sisältyy myös eräitä muita asumismenojen ja tulojen huomioon ottamiseen sekä tuen tarkistamiseen liittyviä muutoksia

eikö näiden uhkien torjuminen vaatisi nyt nimenomaan sitä pitkäjänteistä esimerkiksi yk järjestöjen tukemista eikä sitä että me nyt lähdemme muuttamaan tätä linjaamme niin paljon kuin ymmärränkin ministerin vaikeaa tilannetta tässä leikkausten keskellä

sillä on yleisessä asumistuessa ollut varsin vähäinen merkitys siihen nähden että omaisuuden selvittäminen on ollut varsin työlästä

puhemies

haluan vielä loppuun todeta sen että on erittäin tärkeää puhua veronkierrosta korruption vastaisesta työstä ja demokratiakehityksestä

niin niiden toteuttamiseen eivät tämänhetkiset aluehallinnon resurssit kerta kaikkiaan riitä ja tämän viestin toivon myös teidän kauttanne menevän eteenpäin

lisäksi haluan erityisen kiitoksen antaa siitä että edelleen pidämme naisten ja tyttöjen aseman ja osallisuuden näissä periaatteissa ja linjauksissa korkealla tasolla

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan muutettaviksi toimeentulotuesta annettua lakia ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annettua lakia

ansiotulojen hankkimista ja työhön menoa pyritään muutoinkin kannustamaan

edustaja tuupainen täällä aiemmin kyseli miksei hallitus tee mitään tässä ruutitehdasasiassa joka koskettaa maakuntaamme

eli tämä sekamelska joka on saatu tällä aluehallinnon uudistamisella plus valtion tuottavuusohjelman leikkauksilla tarkoittaa kyllä sitä että niin valvonnan kuin muiden menetelmien käyttö vesienhoidon hyvän tilan parantamiseksi ei kerta kaikkiaan käytännössä toteudu

tuensaajan tai jonkun ruokakunnan jäsenen työllistyessä asumistukea ei enää tarkistetakaan välittömästi vaan vasta yhden ansaitun täyden kuukauden jälkeen

olen kyllä ihmeissäni koska käsitykseni oli se että kaikki keskisuomalaiset kansanedustajat tietävät että hallitus on hyvin tietoinen ja tekee parhaansa löytääkseen ratkaisuja

on helppoa yhtyä arvoisa puhemies tähän ministeri tuomiojan käsitykseen siitä että ilmastonmuutos ja väestönkasvu ovat niitä jättiläismäisiä haasteita joiden edessä me olemme

esityksen mukaan toimeentulotuki haettaisiin jatkossa pääsääntöisesti kansaneläkelaitokselta ja perustoimeentulotuen osalta myöntäminen ja maksaminen siirrettäisiin kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi

alaikäisten lasten tulot säädetään kokonaisuudessaan etuoikeutetuiksi eikä omaishoidon tukea lueta miltään osin tuloksi

eussa toimiminen tarjoaa meille tähän paremmat hartiat saada myös tuloksia aikaiseksi

kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annettuun lakiin tehtäisiin siirron edellyttämät muutokset

nopeat ja tehokkaat viestintäyhteydet ovat luonnollisestikin aivan arkipäiväisiä palveluita ja valtiovallankin on oltava kuntien tukena tässä

helppoa on yhtyä myös selonteon linjaukseen siitä että turvallisuuspolitiikka ei ole vain tätä uhkien torjuntaa vaan se on myöskin aktiivista turvallisuuden rakentamista ja tässä työssä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratian vahvistaminen ovat aivan keskeisiä

on hyvä että ministeri nyt lupasi budjettilakina tuoda eduskuntaan tämän lain jossa kuntien eriarvoisuutta pyritään näissä asioissa hieman vähentämään

omakotitalon hoitomenot ja vastikeasunnon erilliset vesimaksut tai lämmityskustannukset määräytyvät ruokakunnan koon ja asunnon sijainnin mukaan

jos vielä kertaalleen tehdään tämä asia harvinaisen selväksi sosialidemokraatit ovat sitä mieltä niin kuin juuri äsken debattipuheenvuorossani sanoin että mikäli sopimusta kansainvälisellä tasolla ei synny sitten tämä vasta tuleekin maksamaan

ilahduin tästä perussuomalaisten yk linjanmuutoksesta joka täällä tuotiin esille

aivan yhtä tärkeää on myöskin se että pystytään kaupalliset palvelut hoitamaan sillä tavoin että asiakkaat eivät joudu langoilla roikkumaan aivan mahdottomia aikoja saadakseen apua näihin ongelmiin

me emme ole halunneet muuta kuin saada hallitukselta periaatteellisen kannanoton siitä millä tavoin tämä kansallisesti tuleva lasku maksetaan

perustoimeentulotukea koskevien tehtävien hoidon siirtyminen kansaneläkelaitokselle vähentäisi kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja tämähän on ollut tarkoituksena kun rakennepaketin eri osia joihin tämäkin siis kuuluu on viety eteenpäin

puhemies

tällainen ilmeisesti hauskaksi tarkoitettu retorinen heitto ei nähdäkseni kuulu toisiaan kunnioittavien parlamenttien tapaan keskustella eikä vahvista asemaamme pohjoismaisessa yhteistyössä

tässä kyllä toivoisin että ministeri voisi kommentoida ovatko viestintäviraston resurssit ajan tasalla että siellä kyetään prosessoimaan niitä asioita joita kuluttajat tuovat viestintäviraston tietoisuuteen

yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen yhteensovitusta tullaan täsmentämään siten että valintaoikeus eri tukijärjestelmien välillä tulee poistumaan

siirto mahdollistaisi myös myöntämismenettelyjen tehostamisen sekä sitä kautta kuntien henkilöstöresurssien nykyistä tehokkaamman suuntautumisen sosiaalihuollon asiakastyöhön

tämä koskee myöskin paljon julkisuudessa ollutta keskustelua televisio ohjelmien oikea aikaisesta esittämisestä josta katsojat ovat ihan aiheellisesti esittäneet aika kriittisiäkin huomioita

tästä on kyse jos se vielä jollekin jäi epäselväksi

sitten haluan siirtyä siihen aiheeseen joka minuakin kiinnostaa ministeri pekkarinen

siirron seurauksena myös yhä useamman asiakkaan elämisen peruskulut voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon yhdessä viranomaisessa asioimalla ja vain kertaalleen esitettyjen selvitysten perusteella

arvoisa puhemies

ajattelin osaltani nostaa tästä joitakin budjettiin sisältyviä asioita esiin ja ehkä lopuksi sitten kommentoida myös näitä valtiovarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä joihin puheenjohtaja sarkomaa tässä esittelyssään keskittyi

esityksen seurauksena perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus pohjautuisivat valtakunnallisesti yhtenäisiin perusteisiin mikä myös parantaisi perustoimeentulotukiasiakkaiden yhdenvertaisuutta maassamme

esityksellä turvataan myös aikaisempaa paremmin viimesijaisen etuuden saaminen niissä tilanteissa joissa henkilö on nykyisenkin lainsäädännön mukaisesti tähän oikeutettu

arvoisa puhemies

tässä budjetissa erityisesti työ ja perhe elämän yhteensovittamista halutaan tukea ja sen vuoksi otetaan käyttöön uusi

asiakkaiden ohjautuminen kunnan sosiaalitoimeen silloin kun hän on sosiaalityön tarpeessa on pyritty tässä esityksessä varmistamaan kirjaamalla lakiin kunnille ja kansaneläkelaitokselle yhteistyövelvoite

uudesta tuesta hyötyvät eniten ne joilla kokonaisvuokra mahtuu vielä uuteen enimmäisasumismenorajaan mutta nykyistä tukea ovat leikanneet neliövuokra tai pinta alanormin ylitykset

alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha esitetään siis nyt korvattavaksi uudella joustavalla hoitorahalla ja tämän tarkoituksena on kannustaa myös lyhyen osa aikatyön tekemiseen

tämän ohella kansaneläkelaitokselle on asetettu velvoite tarvittaessa ohjata ja neuvoa perustoimeentulotuen hakijaa sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisessa

yleisesti ottaen tuki paranee eniten kahden huoltajan useamman lapsen lapsiperheillä joilla omavastuuosuuden määrittelyssä alaikäisten lasten nykyistä suurempi vaikutus nostaa siis tuen tasoa

tällä asialla on liittymäkohtia myös noihin hallituksen rakenneohjelman linjauksiin koska on selvää että jonkin verran varmasti niissä tehtävissä muutoksissa tulee tarpeita päivähoidon paikkojen lisäämiseen mutta myös näiden uusien järjestelmien lisäämiseen kuten tähän joustavaan hoitorahaan jotta vanhemmat voivat sujuvasti ja kitkattomasti siirtyä lasten hoidon ja hoivan työstä työelämään

arvoisa puhemies

täydentävän ja perustoimeentulotuen suhdetta esitetään kuitenkin tarkistettavaksi siltä osin kuin kysymys on pääosin vähäistä harkintaa edellyttävistä ja usein toistuvista menoeristä jotka nykyisin kuuluvat täydentävän tuen piiriin

uskon että tällä uudistuksella voidaan osaltaan merkittävällä tavalla tukea hallituksen rakennepaketin tavoitteita ja tärkeää hallitusohjelman painopistettä eli köyhyyden ja eriarvoisuuden vastaista työtä

tältä osin nykyisen lain mukaan täydentävänä toimeentulotukena huomioituja menoja ehdotetaan siirrettäväksi perustoimeentulotuessa huomioitavaksi

asumiseen liittyvien toimeentulotuessa huomioitavien menojen osalta harkinta pyritään keskittämään perustoimeentulotuen myöntämisharkinnan yhteyteen

toimeentulotuen kehittäminen ohjaus ja johtaminen on tässä esityksessä tarkoitus säilyttää edelleen sosiaali ja terveysministeriöllä

arvoisa puhemies

ministeri risikko te lopetitte ensimmäisen vastauskierroksen vastauspuheenvuoroihin sanomalla että reumapotilaat ansaitsevat tulla kuulluksi

näillä muutoksilla halutaan täsmentää velvoitetta lapsen edun toteutumisesta lapseen liittyvissä asioissa lisätä moni ammatillista yhteistyötä ja myös varata lapsen kanssa työskentelyyn riittävästi aikaa

ministerin puheenvuorosta ei oikein nyt avautunut se että te yhtäältä sanotte että te ette ole saanut tietoa siitä missä jamassa nämä hoitolaitoksen tilanteet heinolassa ovat olleet ja samassa puheenvuorossa te kuitenkin vakuutatte että jo vuosikausia nämä hoitojen tilaukset ovat vähentyneet

lapsiin kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämistä koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan siis nyt myös pahoinpitelyrikoksiin

ja olisi kyllä mukava tietää todellakin se kun täällä useissa puheenvuoroissa nyt väitetään että hoitohan on järjestetty hoito on kunnossa mihin perustuu esimerkiksi tämänpäiväisissä helsingin sanomissa ollut jyväskyläläisen terveyskeskuslääkärin oma kommentti lastensa hoidosta

onko hän sen ihan oikeasti teidän mielestänne keksinyt

tuossa kyseisessä haastattelussa eivät olleet kohteina vain ikäihmiset vaan myöskin pienet lapset eli päiväkotien ryhmäkokoasia nousi myöskin esille ja se kuinka hirveän kalliiksi nämä meidän kullanarvoiset pikkupojat ja tytöt tälle yhteiskunnalle tulevat

lopuksi haluan yhtyä arvioon näiden valtiovarainvaliokunnan lisäyksistä esimerkiksi eräisiin erityishankkeisiin

haluan korostaa tässä lyhyessä puheenvuorossa kahta asiaa ja nostaa esiin yhden hiukan vähemmän tässä keskustelussa esillä olleen uuden asian

puheenjohtaja täällä jo mainitsi päihdeäitien asian joka on lukuisia kertoja ollut nimenomaan eduskunnan huolenaiheena ja voin vakuuttaa että yritän tehdä kaikkeni sen puolesta että eduskunnan ei tarvitsisi jatkossa omilla lisäyksillään tätä tärkeää asiaa hoitaa

istanbulin sopimuksen ratifiointiin liittyy tuo turvakotiasia josta keskustelimme jo kyselytunnilla ja lisäksi haluan yhtyä puheenjohtaja sarkomaan näkemykseen ja varmaankin koko jaostonkin näkemykseen siitä että huoli meidän laadukkaasta tutkimustoiminnastamme on kyllä yhteinen

lisäksi ilmastonmuutos ja sen erilaiset seurausvaikutukset kytkeytyvät hyvin vahvasti köyhyyden ja sotien vähentämiseen ja ylipäätään ihmisoikeuksien edistämiseen maailmalla

tärkeää on myös huomata että silloin kun puhumme ilmastonmuutoksen hillintätoimista globaalilla tasolla olisi hyvin tärkeä puhua seksuaaliterveyden edistämisestä koska väestöräjähdys on ilman muuta yksi keskeinen seikka joka kiihdyttää osaltaan ilmastonmuutosta ja sen massiivisia vaikutuksia

me yritämme nyt vain löytää keinoja toteuttaa nuo leikkaukset tavalla että laadukas ja korkeatasoinen tutkimus tällä alueella ei vaarannu

aika hätkähdyttäviä ovat ne luvut joita erilaisissa tutkimuksissa on saatu esiin kun on kysytty kehittyvien maiden kehitysmaiden naisilta kuinka moni heistä haluaisi jollakin tavalla vaikuttaa syntyvien lasten määrään mutta todellisia keinoja tähän asiaan puuttumiseksi näillä naisilla ei kuitenkaan ole

eli me tarvitsemme kyllä hyvin monialaisia toimia jotta voimme ilmastonmuutosta hillitä eli nämä asiat kytkeytyvät tavalla tai toisella toisiinsa joka tapauksessa

sitten arvoisa puhemies haluan nostaa tästä ulkoasiainvaliokunnan hyvästä mietinnöstä sen asian esiin joka on aikaisemmissa puheenvuoroissa jo tullutkin esille nostetuksi eli lasten aseman suomalaisessa yhteiskunnassa

totean että vietämme tänä vuonna juuri lastenoikeuksien juhlavuotta ja se on erittäin merkittävä asia ja olisi ollut hyvä varmasti mainita myös tässä mietinnössä

se että suomessa edelleen liian monet lapset ja nuoret joutuvat koulukiusaamisen kohteiksi on surullinen hyvin surullinen ilmiö

muistan kuinka me olemme tässä salissa tästä asiasta puhuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana lukuisia kertoja ja silti tuntuu että edelleen näitä ongelmia vain on

on hyvä että kehitetään uusia malleja näihin asioihin puuttua mutta kyllä keskeinen asia on se miten kodeissa kouluissa ja päiväkodeissa aikuiset toimivat suhteessa lapsiin ja huomioivat ja puuttuvat näihin asioihin

lisäksi haluan kiittää siitä että ulkoasiainvaliokunta on todennut yksiselitteisesti että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen suomessa ihmisoikeusongelma

hyvänä näen myöskin sen ihan konkreettisen esityksen joka sisältyy myöskin tähän mietintöön koskien turvakotien määrää ja mitoitusta

monelle lähisuhdeväkivallan uhrille ei ole niin itsestäänselvää mistä sitä apua voi saada minne voi mennä pakoon ja jos ei näitä paikkoja löydy helposti ja kätevästi oman kotikunnan lähettyviltä kyllä se avun hakeminen voi jäädä sitten paljon pidempiin kantimiin

lopuksi arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen että me ympäristövaliokunnassa käsittelimme paitsi tätä ilmastokysymystä myöskin sitä toista asiaa joka valiokuntamme kontolle kuuluu ja se on oikeus ihmisarvoiseen asumiseen

tässä asiassa kuten täällä pari puhujaa on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota me emme ole saavuttaneet lainkaan sitä tasoa joka meidän pitäisi saavuttaa päinvastoin

tässä on kyseessä eräs keskeisistä asioista joilla voimme turvata itämeren ja erityisesti tuon hyvin liikennöidyn suomenlahden öljyntorjuntaa ja tämä esitys joka nyt on valiokunnan mietintönä täällä pöydällä sisältyy myöskin tuohon hallituksen viime kesänä antamaan itämeri selontekoon yhtenä tällaisena konkreettisena toimenpiteenä

olemme kuitenkin esittäneet joitakin huomautuksia sekä muutosehdotuksia mutta valiokunnan mietintö on kuitenkin yksimielinen

janina anderssonin tavoin minäkin muistan monta eri käsittelyvaihetta joissa kaupan aukioloa tässä talossa olen saanut olla käsittelemässä ja aina ovat tunteet olleet kovin pinnassa

aivan aluksi tässä valiokunnan mietinnön kannanotto osuudessa kuvataan perustuslakivaliokunnan kantaa tähän asiaan koska pyysimme perustuslakivaliokunnalta lausunnon

andersson vaikka te olitte murheellinen niin se ei kyllä poista sitä tosiasiaa että vihreiden poliittisten takinkääntöjen sarja sen kun jatkuu

ilmastostrategia jonka te olette hyväksyneet hallituksessa on käytännössä ydinvoimastrategia ja nyt te tulette tänne tämän esityksen kanssa joka tulee varmuudella tietämään monien pienten kauppojen lopettamisia

toivon tietenkin että julkisuudessa myöskin noteerataan tämä millä tavalla toimitaan hallituksessa ja mikä se käsittelytapa siellä sitten on minkälaisiin esityksiin mukaan lähdetään

arvoisa puhemies

haluan kiittää niin sosiaali ja terveysvaliokuntaa kuin myöskin jaostoa hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja myös tämän budjetin käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

olemme käyneet varsin tarkasti ja rakentavasti läpi niitä hyviä asioita joita tähän sisältyy mutta aika avoimesti tarkastelleet myös niitä kohtia joissa vielä on paljon tekemistä

kun ihmettelin mitä kummaa hän nyt tarkoittaa kun hän oli vasta hyvin pieni niin hän marssitti minut kalenterin luokse ja näytti

on helppo yhtyä moniin niihin kohtiin joita valtiovarainvaliokunta on mietintöönsä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalta listannut ja nostan tässä esiin nyt muutamia kohtia tuosta mietinnöstä

kun kysyin mitä tarkoitat tällä hän sanoi että ne ovat parhaita päiviä siksi että kaikki ovat silloin kotona kukaan ei lähde minnekään ja voimme olla perheen kanssa kotona

sarkomaan käyttämään puheenvuoroon sen että sinä aikana kun kokoomus oli neljä vuotta tässä taannoin oppositiossa yhtään kertaa emme täällä eduskunnassa nähneet kokoomuksen vaihtoehtobudjettia niin että sikäli tietenkin kun näitä menneitä tässä muistelitte kovasti niin tätäkin seikkaa voisi aina silloin tällöin pitää esillä

oikeastaan aloitan tästä jo puheenjohtajan täällä esille tuomasta päihdeäitien kuntoutuksesta ja siitä yhteisestä huolesta jonka puheenjohtaja tässä nosti esille että valitettavasti tämän asian osalta eduskunta on jo liian monena vuonna joutunut lisäämään tälle sektorille rahoitusta ja on edellyttänyt hallitukselta myös toimenpiteitä

arvoisa puhemies

kuten jo tuossa aluksi sanoin tämän rahaston toiminta on äärimmäisen tärkeää kun varaudumme pahimmillaan suureenkin öljyonnettomuuteen tuossa vilkkaasti liikennöidyillä itämerellä ja suomenlahdella

ja kyllä pidän erikoisena sitä että sdptä syytetään täällä vaihtoehdottomuudesta kun meillä on ollut selkeät vaihtoehdot koko tämän hallituskauden ja hyvin linjakkaat ja johdonmukaiset ovatkin olleet että kun niihin tutustuu ne varmasti kyllä avautuvat kaikille lukijoille

ministeri cronberg tätä asiaa hiukan etukäteen kyselytunnilla käsittelimme muutama viikko sitten ja teiltä kysyttiin vastaako hallituksen esitys kysymyksiin yksintyöskentelystä ja sen mahdollisista riskeistä vastaako hallituksen esitys vaikutuksiin liikenteen järjestelyihin ja muutoksiin yhdyskuntarakenteessa vastaako hallituksen esitys päivähoitotarpeiden muuttumiseen tämän lainsäädännön myötä